toinen asia liittyy sitten ravintoterapeutteihin joita monissa kunnissa ja monissa sairaaloissa tällä hetkellä ei ole ja kuitenkin peruskysymys on se minkälaista ravintoa nämä keliakiaa sairastavat käyttävät

tuolla kyseisellä alueella kun puhuttiin näistä työllisyysvaikutuksista kansa on ymmärtänyt sen että tällä tulevalla hankkeella on myös vipuvaikutuksia työllisyyteen ja toivoisin että erityisesti edustaja arhinmäki joka täällä epäilee että työllisyysvaikutuksia ei tällä hankkeella ole tulee vierailemaan siellä alueella

siellä on yrittäjillä konsortioita jotka ovat oivaltaneet ne työmahdollisuudet ja paikalliset asukkaat ovat epäilemättä tämän hankkeen takana

arvoisa herra puhemies

minusta on tärkeää että myös heille turvataan oikeus omaan äidinkieleen ihan niin kuin täällä on tullut toiselta puolen salia samanlaisia viittauksia

se on meille myös tärkeä asia

kyseenalaista minusta tämän lakiesityksen sisällössä on se että vähemmistöjen ehdoilla pyritään tekemään lakia enemmistöille ja viittaan tällä ed

hän viittasi siihen että asiantuntijakuulemisessa valiokunnassa ei ole tullut esille sellaisia tarpeita että venäjää vasten olevalla rajalla suomen puolella haluttaisiin opiskella venäjää

kuuntelin valmistelevan virkamiehen haastattelua ja häneltä kysyttiin onko laissa voitu ottaa huomioon alueellisia eroavaisuuksia ja painotuksia liittyen muun muassa kuulumiseen metsästysseuroihin ja ampumaseuroihin

haluan sen tässä nyt oikaista

kysymykseni ministerille kuuluu

olen ymmärtänyt että tämä on ilman reunaehtoja annettu työmarkkinajärjestöille liittyen rahoitukseen tähän koko uudistukseen

arvoisa herra puhemies

pitääkö tämä paikkansa että tämä koko uudistus on ulkoistettu työmarkkinajärjestöille ilman mitään reunaehtoja ilman mitään perälautaa ja ilman mitään takaseinää

toiseksi yrittäjät sillä alueella odottavat kuin kuuta nousevaa että tämä sinne tulisi

kysymys kuuluu

ensinnäkin sellainen asia että keskusta ei ole vastustanut tämän lain sisään tuomista kunhan vain tietäisimme mitä tämä laki sisältää ja tietäisimme sen mitä se mummo ja pappa saa siellä missä hän apua tarvitsee millaista se apu on tämän lain tulemisen myötä

kun keskustelemme kriisistä yleensä on hyvä aina verrata sitä jollakin aikajanalla tapahtuvaan sen syvyyttä ja vaikuttavuutta

näin ollen ajatusta siitä että venäjä olisi jotenkin epäluotettava kumppani on vaikea allekirjoittaa

arvoisa herra puhemies

tässä salissa on painotettu ihan oikeutetusti liikenneyhteyksiä ja siksi ihmettelen edustaja korhosen puheenvuoroa kun hän viittasi siihen että ei tarvitse tämmöisiä maailmaa syleileviä suunnitelmia tehdä tulevaisuuteen

nyt arvoisa puhemies kysyisin ministeri vapaavuorelta tästä kotimaisuusasteesta ja lähinnä siitä kuinka hyvät mahdollisuudet suomalaisilla yrittäjillä on osallistua tähän kyseiseen hankkeeseen

arvoisa herra puhemies

yhteiskunnassamme on yleisesti hyväksytty sentyyppinen kanta että vanhemmilla on yhteinen ja ensisijainen kasvatusvastuu lapsistaan

nimenomaan nyt pitää tehdä myöskin maailmaa syleileviä suunnitelmia tulevaisuuteen liittyen suomen ja venäjän ja myös jäämeren olosuhteet huomioiden niihin liikenneyhteyksiin

miten hän näkee tämän pitkän aikavälin kriisikeskustelun sen vaikuttavuuden ja ennen kaikkea onko meillä tänä päivänä mahdollista oppia historiasta mitään tämän ruokakriisin valossa

aivan ensimmäiseksi tietenkin valtiovarainministeriltä täytyy kysyä sitä tiesittekö alun perin millaiset byrokratiakustannukset tästä lapsilisän veronkierrosta syntyvät

kysymykseni kuuluu kun tästä henkilöstöstä on puhetta

liikenneyhteyksien ohella on tärkeää se että me hoidamme myöskin tietoliikenneyhteydet tuonne pohjoiseen suomeen ja kysymykseni kuuluu

arvoisa herra puhemies

voidaanko nuorisotyöttömyyttä millään tavalla hyödyntää ohjaamalla lisähenkilöstöä näihin vanhuspalveluihin vanhusten hoivaan nimenomaan pienemmällä koulutuksella pikakoulutuksella nimenomaan niin että nuoret tuntisivat myös vastuunsa tästä tehtävästään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun eun agendalla nämäkin kysymykset ovat korkeasti priorisoituja niin ovatko nämä kysymykset myöskin suomen hallituksen agendalla korkeasti priorisoituja

jos nuori tienaa perheessä hänen tulonsa vaikuttavat negatiivisesti tuon kyseisen perheen taloudelliseen tilanteeseen

täällä on ristiin rastiin seikkaillut keskustelu naisten asemasta työmarkkinoilla palkkaepätasa arvosta ja muista kysymyksistä

nimenomaan siitä syystä että suomalaisia yrityksiä siirtyy norjaan suomalaisia yrityksiä siirtyy venäjän puolelle ja kuitenkin tietoliikenneyhteydet ovat tänä päivänä ne jotka pitävät yllä sitä järjestelmää jota nämä voivat hyödyntää keskenään

miten on ministeri katainen koska aiotte keskustella näistä asioista työmarkkinapöydissä siellä mihin nämä asiat nimenomaisesti kuuluvat

eduskunnan tarkastusvaliokunta on tehnyt laskelmansa siitä millä tavalla panostamme ennalta ehkäiseviin palveluihin nuorten kohdalla

se olisi mukava kuulla tässä asiassa

lisäksi täytyy huomioida se että muuttuvat sääolosuhteet erikoiset muuttuvat tilanteet tuolla pohjoisella alueella muutenkin vaativat myös tietoliikenneyhteyksien kehittämistä

nyt hallituksella on puskuria laajan pohjansa vuoksi

keskustalaiset näkevät kämmenjälkensä tässä paperissa

arvoisa herra puhemies

olimme tänä aamuna erinomaisen hyvässä seminaarissa tulevaisuusvaliokunnan raportin julkaisemista kuulemassa ja siellä tuli esille erittäin selkeästi se että koulujen eriarvoistuminen kuilu eri koulujen välillä jopa eri lähiöiden koulujen välillä eri ikäluokkien välillä kasvaa kasvamistaan

mutta huolestuttavaa mielestäni on se että kaikki tulkitsevat tätä paperia myös eri tavalla oppositio mukaan lukien

arvoisa puhemies

nyt haluaisin kysyä tähän loppuun ministeriltä että kun nämä leikkaukset kohdistetaan kuntatalouteen ja kuntapuolelle ja kuntapäättäjät joutuvat nämä leikkaukset tekemään siellä ruohonjuuritasolla omissa kunnissaan omia koulujaan koskeviksi niin aikooko ministeriö lähettää jonkun viestin sinne kuntapäättäjille siitä mitä ei ainakaan pitäisi tehdä tai mitä pitäisi tehdä ottaen huomioon sen tosiasian mikä tässä oli esillä aiemmin pienten lukioiden kohdasta

arvoisa herra puhemies

on erittäin tärkeää että tästä salista lähtee rakentava viesti kaikkiin suomalaisiin koteihin

kysyisin ministeri pekkariselta

puhemies

ministeri viittasi tuossa leikkausratkaisuihin ja oppivelvollisuusiän pidentämiseen sekä siihen miten näkyvät tutkimus ja innovaatiorahoituksen seuraukset tänä päivänä

tänä päivänä näkyvät hyvänä mutta kun nämä massiiviset leikkaukset tehdään niin eivät näy muutaman vuoden päästä ja siitä tietysti kannetaan huolta ja me erityisesti keskustassa huolehdimme siitä millainen meidän tulevaisuutemme on tutkimusinnovaatio sektorilla

mutta on myöskin oleellista erottaa se että on pieniä asioita ja suuria asioita on pitkän aikavälin suunnitelmia ja lyhyen aikavälin suunnitelmia

täällä sosialidemokraattien puheenvuoroissa viitattiin hyvinvointielvytykseen ja oikein tarkkaan kun muistellaan päätöksiä mitä hallitus on tehnyt mielestäni nekin tukevat tätä hyvinvointia ovat siten elvyttäviä tyyliin vähimmäisetuuksien nostamiset lapsilisien sitomiset indeksiin ja muut tällaiset tuet jotka palvelevat nimenomaan suomalaisia perheitä

kuten myös pisa tulokset tänä päivänä ovat erinomaisia ne on tehty pitkäjänteisellä työllä mutta tällaiset massiiviset leikkaukset eivät anna hyvää ennustetta siitä että pysyttäisiin samalla tiellä

ja sitten arvoisa puhemies vielä tuohon oppivelvollisuuden pidentämiseen

asia ok mutta mielestäni olisi tässä rinnalla harkittava myös se että kun meillä on koulutussektorin sisällä paljon parannettavaa pystymmekö vastaamaan niihin haasteisiin sen sijaan että pidennämme oppivelvollisuutta

tämä tarkoittaa sitä että pienten lukioiden verkko karsiutuu meidän koulutusmahdollisuudet nuorille etääntyvät saavutettavuus haittautuu ja nyt ministerille se kysymys

antaako ministeriö jonkun ohjeen kuntapäättäjille miten heidän tulee tämä hallituksen leikkaus toteuttaa niin että se ei lisäisi tätä eriarvoistumista entisestään

arvoisa herra puhemies

molemmat ministerit vakuuttelivat tuossa alussa pitkään ja hartaasti sitä kuinka tärkeää on pitää suomen luottoluokituksen taso harmoniassa ja näin varmasti on

sekin on totta

ei ole siis ihme että ihmiset kansalaiset tästä vetävät johtopäätöksen kumpi on seuraus ja kumpi on syy kun puhutaan samaan aikaan myös euroopan talouden kuntoon saattamisesta ja erityisesti espanjan

ministeri urpilainen viittasi myös siihen että ostettu aika on rahaa tässä euroopan talouskurimuksen ratkaisussa tällä ostetaan aikaa ja tästä seuraa tietysti se että kysymme monta kertaa sitä että kun aika on rahaa niin kuinka pitkään suomella on varaa tätä aikaa ostaa ja millä hinnalla

arvoisa herra puhemies

kun yliopistolakia uudistettiin koko suomen kansa eli toivossa että nyt saadaan jotakin parempaa ja nyt saadaan jotakin ehompaa ja yliopistoille saadaan autonomiaa

tätä toiveajattelua ei kestänyt pitkään kunnes huomattiin että ulkopuolinen rahoitus tietenkin taloustilanteesta johtuen ei jakautunut tasapuolisesti kaikkiin yliopistoihin kaikilla alueilla

mutta valtio teki myös omia johtopäätöksiään jotka eivät hivelleet silmiä eivätkä hivelleet korvia ja yksi niistä oli tietysti ikään kuin rätti päin kasvoja yliopistoihmisille mutta myös kaikille niille jotka tekevät tutkimustyötä ja yrittävät saattaa suomea kasvu uralle myöskin kansainvälisillä markkinoilla ja tämä rätti oli se että yhtäkkiä tuli ilmoitus että yliopistoindeksi jäädytetään

olemme tottuneet siihen että koko koulutussektori suomessa nauttisi luottamusta ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä ja että koulutukseen suunnattava rahoitus olisi suhdanteista riippumatonta

kuitenkin näyttää nyt siltä että kaikilla koulutussektoreilla on ajattelusuunta ja kanta kääntynyt päinvastaiseen ja näin ollen mielestäni tämä esitys indeksien jäädyttämisestä on korkeakoulutukselle erittäin synkkä

arvoisa herra puhemies

rattijuopumusrikos onnettomuuden aiheuttajana on ravistellut monien ihmisten ja heidän perheittensä ja läheistensä elämää

mistä johtuu alkoholihaittojen tai alkoholista aiheutuvien rikosten hyssyttely yhteiskunnassamme ja mitä se kertoo oikeusjärjestelmästämme

arvoisa herra puhemies

monia hyviä hankkeita hallituksella on tietysti ollut mutta tästä voisi kyllä sanoa että kun priimaa pukkaa niin pukkaa kuitenkin tulemaan sekundaa

samaan aikaan yliopistoille luodaan painetta nopeuttaa opintoprosesseja parantaa tutkintojen sisältöjä ja muuttaa niitä paremmin työelämää vastaaviksi kehittää tutkijanuria sekä muun muassa lisätä kansainvälisyyttä

meidän päättäjien on kyettävä vastaamaan paitsi kansalaisaloitteen allekirjoittajien vakavaan viestiin myös siihen viestiin mikä tulee rattijuopon aiheuttamien yliajojen uhrien omaisilta

myös yliopistojen vuokrat ovat tekemisissä näiden indeksien kanssa mutta yliopistojen rahoitus ei huomioi tätä seikkaa ja tilanne on mielestäni kohtuuton

nyt kuitenkin meillä on esimerkkejä siitä että kun esimerkiksi poliisitointa on muokattu niin palvelut eivät tule sinne missä niitä tarvittaisiin

olemme lainsäätäjinä saaneet yhteisillä päätöksillämme tupakat pois ja piiput piiloon vetoamalla terveyshaittoihin

tässä lakiesityksessä liikutaan mielestäni herkällä maaperällä sillä kysymyksessä on usein ihmishengen pelastaminen elinluovutuksen avulla

ja nyt kun meillä havitellaan näitä suurkuntia niin tämä tietysti palvelee työssäkäyviä autoilevia ja hyvin toimeentulevia ihmisiä

toivon että kansalaisaloitteen sisältö käsitellään samalla vakavuudella ja johtopäätöksiin päätyen

kun kerran leikkauksia tehdään monelta eri suunnalta ja monelta eri nurkalta voi vain kysyä miten suomalainen yliopistoelämä suomen yliopistokenttä pärjää näiden leikkausten jälkeen taantuman kestäessä vähän pitempään kuin mitä on ennakoitu

mutta miten tämä hanke palvelee niitä jotka eivät itse kykene liikkumaan omaehtoisesti